on hyvä jatkaa edustaja torniaisen puheenvuorosta koska olin varautunut sanomaan ihan samasta asiasta

elikkä on hyvä asia se että tässä huomioitiin seuraavalla tekstillä erityisesti että omaan käyttöön rakennettuihin vesikulkuneuvoihin jos niitä ei saateta markkinoille viiden vuoden kuluessa vesikulkuneuvon käyttöönotosta

oli sitten määrä mikä tahansa mutta satakin tilaa poronhoitoalueella on kuulkaa niin iso määrä että kyse on todella monen poromiesperheen olennaisesta osasta heidän tulojansa

valiokuntamme myöskin painotti sitä ettei perintö katkaise viiden vuoden määräaikaa mikä on hyvä ettei perimistilanteessa tule epämiellyttäviä yllätyksiä

käytiin näitä asioita läpi ja tultiin siihen tulokseen että ei tässä suurta muutosta nykyisin voimassa olevaan tilanteeseen ole elikkä eiköhän tämän esityksen kanssa eteenpäin päästä

toisille tuo voi kuulostaa pieneltä asialta mutta porotalous elää pienillä rahoilla pienillä kokonaisuuksilla ja tässä se että on tukirajan piirissä on todella merkittävä asia

olisin toivonut että valiokunta olisi yrittänyt tätä vielä voimakkaammin laittaa esille sillä minä katson omasta mielestäni sen että poronhoitoalue olisi voitu rinnastaa esimerkiksi tavalla tai toisella saaristoalueeseen

arvoisa puhemies

tietenkin tämä pysyvä nurmi koskettaa koko suomea mutta erityisesti meitä pohjoisen ihmisiä koska lähes kaikki viljeltävä pinta ala on heinää eli nurmea ja vaikka se uusittaisiinkin niin siitä tulleepi sen jälkeen kuitenkin pysyvää nurmea

kannatan tehtyä esitystä että ne henkilöt jotka tuntevat tapauksen parhaiten voivat vaikuttaa päätökseen kaikkein vahvimmin

esimerkiksi meillä kotona on viljelty aikaisemmin aina vuosien mukaan miten näyttääpi välillä ohraakin jopa tai on perunaa viljelty jopa myyntiinkin asti mutta tällä hetkellä kun meidän pellot ovat kaikki nurmiviljelyssä me emme pysty enää viljelemään ohraa

tulipa mieleen sekin että lähes kaikki suomen turvepellot ovat nurmella käytännössä kaikki turvemaan pellot ovat nurmella mikä tekee vähitellen sen että meillä ei kohta enää vanhaa jänkää elikkä suopeltoja pysty edes uusimaankaan eikä niitä kannata kohta enää uusiakaan ne menetetään muuksi alueeksi suoksi takaisin ihan niin kuin luonnonsuojelujärjestöt ovat toivoneetkin

vaikka tässä salissa on pari viikkoa sitten luvattu että osa rahoituksista saadaan hoidettua jo ensi vuoden puolella niin kyllä ne kaikki rahoitukset pitäisi saada maksuun jo ensi vuonna mitä ikinä vain mahdollista sillä hyvin monella viljelijällä tulleepi tämän systeemimuutoksen takia olemaan ensi syystalvesta todella vaikeat taloudelliset tilanteet

keskustelua nahka edustaja maija varsinainen puhe arvoisa puhemies

eli liikenne ja viestintävaliokunnassa olemme saaneet lähes kaikista asioista yksimielisen lausunnon aikaiseksi

yleiskeskustelu päättyi

arvoisa puhemies

edellisen puheenvuoron pitäjän kanssa voisimme varmasti keskustella pitkäänkin näistä susiasioista tai petoasioista yleensä mutta jos nyt keskitytään ihan tähän kyseiseen esitykseen näistä vieraslajeista

mutta tänä vuonna tehdyssä suomen susikannan hoitosuunnitelmassa on todettu että koirasusien maahantuontia ja kasvatusta varten luodaan uutta lainsäädäntöä

uusien ja suomalaiselle luonnolle vieraitten lajien maahantuloa ei tarvitse sietää enää yhtään enempää koirasusi kun ei edes pelkää ihmistä samalla tavalla kuin normaali susi luonnollisessa ympäristössään pelkää

mutta se siitä sitten minun puheessani suomalaisten susien puolesta

arvoisa puhemies

minulta odotetaan mitä minä sanon soklin hankkeesta soklin hankkeesta joka on meillä savukoskella

hallitus ei todellakaan ole päättänyt antaa tukea soklin ratahankkeelle vaan se on ilmoittanut että se on päättänyt aloittaa neuvottelut ratahankkeesta yaran kanssa

prosessi on siis vasta aivan alkutekijöissä

se ei ole vielä ollenkaan ajankohtaista sillä sokli hanke on erittäin riitaisa hanke paikallisten taholta ja joka tapauksessa kävi miten tahansa niin ympäristölupaprosessi tulee kestämään neljä todennäköisesti vähintään viisi vuotta

minä uskon tällä hetkellä näyttää siltä että jonakin päivänä se hanke todennäköisesti käynnistyy joka tapauksessa koska se soklin malmio on erittäin rikas fosforiesiintymä

fosfori on maailman mineraalitekijöistä minimitekijä minimiraaka aine ja siitä tullaan kilpailemaan jatkossa hyvinkin paljon mistä sitä saadaan ja sen maailmanmarkkinahinnatkin tulevat todennäköisesti tulevaisuudessa nousemaan vielä aika paljon

odotetaan nyt ympäristölupaa ja kuunnellaan mitä yaran sekä ministeriön rahoitusneuvotteluissa tapahtuu mihin tuloksiin yara tulee siinä millaisilla ehdoilla se on yleensä valmis tätä hanketta viemään eteenpäin

oli miten oli aikaa tässä tulee menemään ja tärkeää on minun mielestäni se että meidän itä lapin aluetta tullaan kehittämään monipuolisesti elinkeinorakenteeltansa otetaan huomioon nykyiset elinkeinot ja edellisessä puheenvuorossani esittämä luonnonvarojen monimuotoinen hyödyntäminen nämä asiat otetaan toteutukseen ja käyttöön heti

sitten otan vielä lopuksi esille toisen asian joka on lähellä soklia nimittäin korvatunturi

niitä rahoja vain ei ole kuulunut ja joka ikinen vuosi on tässä joulun alla otettu puheeksi tämä marttitulppio tien rahoitus

olen tuonut viime vuonnakin esille sen että näitä rahoja vain ei kuulu mutta kun valtiovalta on luvannut marttitulppio tien rahat

nyt sitten miettikääpä taasen sitä miten se joulupukki pääsee tänä vuonna liikkeelle jos marttitulppio tie ei ole kunnossa

no semmoinen homma että toki ilmastonmuutos ei onneksi ole vielä tullut niin pitkälle että meillä siellä savukoskella on lunta

ajatelkaa nyt niitä vuosia tulevaisuudessa jos ilmastonmuutos menee eteenpäin ja meillä lapissakaan ei ole lunta joulun alla niin miten joulupukki sitten pääsee liikkeelle jos marttitulppion eli korvatunturintietä ei ole laitettu kuntoon

elikkä onneksi meillä nyt tänä vuonna on vielä lunta joulupukki pääsee liikkeelle joten odotamme nyt viikon päästä vain sitä että meillä lumia pitkin se joulupukki pääsee liikkeelle

arvoisa puhemies

olen itse osallistunut maatalouspuolen byrokratian purkuun työryhmän toimintaan ja täytyy sanoa että sillä puolella työ on todella vaikeaa ja hankalaa

itse tähän asiaan

tuomioistuimessa tuomarinohjeena on että ihminen on syytön jos ei syylliseksi todeta mutta me maanviljelijät saamme hyvin usein kokea sillä tavalla että maanviljelijä on syyllinen jollei häntä vahingossa syyttömäksi todeta

muutama vuosi takaperin oli tilallamme valvonta ja siinä kävi semmoinen homma että minulla oli jäänyt ottamatta yhdeltä peltolohkolta väärinkäsityksen tietämättömyyteni vuoksi maanäyte

monena päivänä minä jouduin selittämään asiaa siinä virkamiehet elystä lähettivät minulle monet paperit oli valtava paperishow joka maksoi varmasti hyvinkin paljon

mutta kuinka paljon maksoi sitten ely keskukselle valtiolle tämän asian hoitaminen

kuinka paljon vei meiltä voimia ja energiaa näitten asioiden hoitaminen

arvoisa puhemies

olemme tämän yön aikana keskustelleet hyvin paljon työntekijöitten jaksamisesta lähinnä kun keskusteltiin vuorotteluvapaalainsäädännön uudistuksesta

jos me olisimme nyt oppositiossa voitte vain kuvitella kuinka paljon me tätä asiaa arvostelisimme ja toisimme esille sen miten tämmöisiä leikkauksia voidaan tehdä miten voidaan heikentää työntekijöitten viljelijöitten asemaa näin paljon

mutta tämä on meidän yhteinen työmme meidän on todella tehtävä tämä asia nytten

lähtötilannehan näytti todella pahalta

viljelijäkentältä tuli hyvin pelokkaita lausuntoja asiasta

itse toivon että poromiesten sijaisapuasia pysyisi nykytilassa eikä siihen lakiin jouduttaisi koskemaan jatkossa

tässä valiokunnan mietinnössä tuli hyvin esille kuinka vaikeaa on saada lomittajia varsinkin kun työajat eivät ole kokoaikaisia

joudun jälleen kerran pitämään puheeni petoasioista vaikka mieluiten tässä vaiheessa alkaisin puhumaan jo kaikesta muusta maaseudun kehittämisestä sillä olen koko työurani tehnyt hyvin paljon töitä muitten maaseutuelinkeinojen kehittämisen eteen

puhuisin mielelläni luonnontuotealasta puhuisin uusista yritystoiminnoista maaseudulla maatalousasioista ja muista mutta toivottavasti nyt tämä petoasiakeskustelu saadaan edes vähän rauhoittumaan

maanantaina todellakin saimme ruralia instituutin tekemän arvion petotilanteesta ja ahmakannan hoitosunnitelmasta luonnoksen

mutta ensiksi tästä ahmakannan hoitosuunnitelman luonnoksesta

siihen minä kirjoitin heti ensimmäisenä oman kommenttini että ehdoton ei ahman reviiriperusteiselle korvaukselle porotalous ei kestä ahman reviiriperusteista korvausta

tällä reviiriperusteisella korvauksella pyritään saamaan poromiehiltä tiedot ahmojen määrästä

ennen kaikkea tässä tulisi antaa kunnolla määrärahoja toimintaresursseja siihen että yhdessä viranomaisten kanssa selvitettäisiin paljonko niitä on ja lähdettäisiin sen perusteella vähentämään niiden petojen määrää ja sitten myöskin korvaukset saataisiin vähenemään siinä

esimerkiksi viime talvena yhden paliskunnan alueelta löydettiin useampi sata ahmojen tappamaa poroa

tosin tarkempia tietoja reviiriperusteisen korvauksen osalta on vielä kai lupeissa ja toivottavasti nykyinen vahinkoperusteinen korvaus saadaan yhä pidettyä ainakin jossakin muodossa

hyviä puolia oli se että vahinkoja aiheuttavien ahmojen osalta voisi olla että saatettaisiin niitä poistaa ja sitten se että niitä voidaan myös siirtää pois poronhoitoalueelta monia tuliaisina oli myös kissa

pentti

me täällä eduskunnassa laadimme toimenpidealoitteen suurpetostrategian laatimisesta puolitoista vuotta sitten

minä olen yrittänyt nytten kahlata läpi tätä arviota minkä ruralia instituutti teki ja ainakaan siitä minä en saanut riittävästi semmoisia konkreettisia työkaluja käsiini että me saisimme tuloksia aikaiseksi

nyt kun puhutaan talousarvioasioista niin toivon että hyvin pikaisesti löytyisi myöskin määrärahoja siihen että me saamme tämän petotilanteen rauhoitettua niin että minäkin voisin vuoden päästä tässä salissa puhua jo ihan muista maaseudun kehittämisasioista kuin petotilanteesta

ihan turhaan me käytämme hirveän määrän aikaa ja näitä meidän resurssejamme tähän jos me emme todellakaan saa rahoja ja toimenpiteitä että me saamme tämän petotilanteen rauhoitettua

se purkaa päällekkäistä tekemistä ja turhaa byrokratiaa tuo vallankäytön lähemmäksi ihmisiä maakuntia sinne missä näitä toimintoja on tarkoitus hoitaakin

toimiessani käräjillä tuomarina sain kokea että ehdollisen rangaistuksen saanut henkilö lähti ulos salista nauraen että en saanut mitään

minusta tämä on todella vaarallista yhteiskunnassamme että ihminen ei koe että hän on oikeasti tehnyt väärin ja on saanut jonkin rangaistuksen siitä asiasta

nyt sitten viime vaalikaudella olin itse todella kannattamassa sitä että tulisi voimaan tämä laki joka nyt sitten todellakin kaadetaan että tätä ei olisikaan

hyvä on meidän taloudellinen tilanne on nyt tämä ja me joudumme miettimään kaikkia säästöjä mutta toivottavasti jatkossa kun meillä on pikkuisen parempi taloudellinen tilanne voisimme ottaa tämän asian sitten uudelleen käsittelyyn

ennuste henriksson ja ernst henrikson poissa arvoisa puhemies

metsähallitus laki puhuttaa mietityttää

en tiedä ketään joka odottaisi tätä osakeyhtiölakia tyytyväisenä ja innolla mutta huhtikuussa tulee voimaan uusi direktiivi palveluiden käyttöoikeussopimusten kilpailuttamisesta ja sitä ennen meidän tulee järjestellä uusiksi metsähallituksen metsätalousasiat

yritetään rakentaa sellainen laki että metsähallituksen nykyiseen toimintamalliin olisi mahdollisimman vähän muutoksia

tämä on koettu ongelmalliseksi

uudessa lakiesityksessä on yritetty vahvistaa ja selkeyttää johdon roolia mutta johtajalle ei voida laittaa päätettäväksi ympäristöministeriön alaisia lakisääteisiä tehtäviä koska tämä johtajan palkkaus on kuitenkin maa ja metsätalousministeriön alaista toimintaa eli maa ja metsätalousministeriön alaisella rahalla ei päätetä ympäristöministeriön alaisista asioista

vaihtoehto meillä oli se että ympäristöministeriön ohjauksen alla olevat julkiset hallintotehtävät muuttuisivat kokonaan erilliseksi organisaatioksi ja se ei ole varmastikaan kenenkään etu

tavoite on että luontopalvelupuolelle eli ympäristöministeriön ohjaukseen ei pitäisi tulla yhtään lisää valtaa eikä tehtäviä eli tilanne pysyisi entisellään

kyse on ympäristöministeriön ohjauksessa olevista lakisääteisistä töistä ja on meidän kaikkien etu että ne ovat osa metsähallitusta eivätkä kokonaan erillinen organisaatio

siinä tulisi muun muassa määritellä paremmin johtajan rooli maa ja metsätalousministeriön alaisen metsätalouden ja ympäristöministeriön alaisen jhtn toimintojen yhteensovittamisessa jotta vältetään esimerkiksi ristiriitaisten lausuntojen julkituominen

otan lisää myöhemmin tästä asiasta

arvoisa puhemies

me viime talvena eduskuntasalissa käsittelimme tämän lain edellisen vaiheen mutta siihen jäi selvästi vielä useita korjattavia kohtia

erityisenä ongelmana itse koin siinä että metsäkeskuksille tuli liikaa lisää töitä ja kokonaisuudesta tuli liian byrokraattinen

tästä byrokraattisesta kokonaisuudesta pitää päästä jotenkin pois koska hallinnon pyörittämiseen menee näistä rahoista aivan liian huomattava osa

sen takia halusin tulla ennen kaikkea tänne eteen puhumaan koska tässä kemera laissa on yksi selkeä puute se jäi tähän viime talvena nimittäin vajaatuottoisten metsien uudistaminen

aikaisemmassa laissa tämä vajaatuottoisten metsien uudistaminen oli mukana ja meille pohjoisen metsänomistajille on erittäin tärkeä asia se että jopa puolet keski lapin metsistä on sellaisia joitten uudistamisessa tarvitaan vajaatuottoisten metsien uudistamistukea joka on tullut kemeran kautta

tämä poisjääminen nytten viime talvena tästä laista oli todella paha asia aiheutti todella paljon vaikeuksia